meillä ei ole varaa odottaa että terveyspalvelut olisivat kunnossa vasta sitten vaan niiden ja muidenkin tehtävien hoitamiseen on kunnille annettava tarvittavat määrärahat jo nyt

omaishoitajien asema on edelleen täysin ala arvoinen vaikka on tutkittua tietoa siitä että omaishoito säästää kuntien menoja miljoonilla euroilla

perussuomalaiset siirtäisivät omaishoidon maksatuksen kelan vastuulle ja tekisivät ensi vuodelle tasokorotuksen omaishoitajien palkkioon sillä valtion on nyt näytettävä omaishoitajia kohtaan tuntema arvostus myös käytännössä

sopimusluonnoksessa sanotaan myös että evm on oikeutettu lainaamaan tarvitsemansa rahat pääomamarkkinoilta tai pankeilta rahoituslaitoksilta tai muilta henkilöiltä

mielestäni tämä on harvainvaltaa jos mikä

minun hämäläinen sydämeni sykkii suomalaisille

suomalaisten edun on oltava ensisijainen myös suomalaisen hallituksen toimissa siksi olemme tämän vastuullisen varjobudjetin laatineet

suomessa siis vyötä kiristetään osalla nälkä lisääntyy mutta luovutaan activia jogurtin käytöstä sitä ei tarvita koska ei turvota

arvoisa puhemies

tämä portugalin tukipäätös ja suomen takausten kasvattaminen sekä pysyvä vakausmekanismi ovat asioita joilla ei voi käydä kauppaa koska niitä ei pidä hyväksyä

perussuomalaiset pitävät ryhtinsä eivätkä myy periaatteitaan

kannatan edustaja soinin tekemää esitystä

arvoisa puhemies

eli olemme varsin kaukana siitä rahoituksesta jolla turvakotitoiminta aikuisten oikeasti voitaisiin toteuttaa

turvakotien tekemää tärkeätä työtä kukaan ei kiellä mutta kun tulee kyse siitä miten toiminta todellisuudessa voitaisiin rahoittaa ei ymmärrystä riitä toteuttamaan rahoitustarvetta

turvakotien tekemää tärkeää syön sen ehdotettiin täyttää tekemä tärkeää työtä hehkutettiin myös eilen täällä istunnossa kun käsittelyssä oli hallituksen esitys jossa otettaisiin käyttöön rikoksentekijöiltä perittävä uusi maksu rikosuhrimaksu

arvoisa puhemies

ennen vaaleja sekä nykyinen pääministeri että valtiovarainministeri toistivat useassa haastattelussa ja vaalipaneeleissa ettei kuntien pakkoliitoslakeja tulla toteuttamaan

kouvola on tästä hyvä esimerkki

pakkoliitoksilla voidaan tuhota kuntien välinen yhteistyö

jotta laaja alaista yhteistyötä voitaisiin tehdä kuntalaisten palveluiden sekä uskottavan elinkeinopolitiikan saralta pitää poliittisen päätöksentekohalun ja kyvyn kuntien välillä olla vahvalla luottamuksellisella pohjalla

meidän on pidettävä huolta suomalaisen työn kilpailukyvystä sekä siitä että työnteko on aina jokaiselle palkitsevaa ja kannattavaa

onko näin tapahtunut

valtiovarainministeriö määräsi toimitettavaksi erityisen kuntajakoselvityksen koskien hollolaa hämeenkoskea iittiä lahtea nastolaa ja kärkölää

arvoisa puhemies

valmisteilla on tosiaan laki turvakotien rahoituksen siirtämisestä valtiolle

puolustusvoimauudistuksen seurauksena alueelta lakkautetaan varuskunta ja lisäksi valtion omistama itella oyj irtisanoo lahden toimipisteestään lähes kaikki vakituiset työntekijänsä ja siirtää toiminnot helsinkiin

erinomainen asia olisi se että avuntarvitsija pääsisikin turvakotiin ilman kunnan antamaa maksusitoumusta sillä valitettavasti usein tämän maksusitoumus on voinut olla esteenä pääsylle turvakotiin

hankkimistani tapahtumatiedoista ja pyytämistäni selvityksistä ilmenee seikkoja jotka voivat synnyttää ulkopuoliselle arvioijalle epäilyn huldenin esteellisyydestä kuntajakoselvittäjän tehtävässä

kuntajakoselvittäjän luotettava rooli on mielestäni tärkeä ja keskeinen jotta selvitys olisi mahdollisimman objektiivinen ja ristiriidaton tai edes näyttäisi siltä

viranomaisten ristiriitaiset toimenpiteet kuitenkin estävät pitkän tähtäimen suunnittelun alueella

hollolan kunta sai tänä keväänä huhtikuussa elinkeino liikenne ja ympäristökeskukselta lausunnon kukonkoivun teollisuusalueen pohjoisosaa koskevan asemakaavan tarkistetusta muutosehdotuksesta

käytännön työssä sopeutus on kuitenkin mahdotonta tehdä ilman toiminnan supistamista ja jopa turvakotitoiminnan lakkauttamista

lisäksi kysyisin

kun esityksessä mainitaan myös se ettei turvakotipalveluista ole ollut kilpailua niin mikä on viestinne nykyisille turvakotitoimijoille

tämän lain olisi tarkoitus tulla voimaan ensi vuoden alusta ja jotta valtiontukea voisi hakea pitäisi olla myös valmiit kriteerit joilla valtiontukea voisi hakea

aiotaanko tätä turvakotitoimintaa mahdollisesti avata vaikkapa kansainvälisille toimijoille

liikenteen osalta ely keskuksella ei sen sijaan ollut huomautettavaa kaavamuutosehdotuksesta

miten toiminta käytännön tasolla taataan miten turvakotipalveluiden lisääminen saadaan tehtyä hallitusohjelman tavoitteiden mukaisesti ja miten istanbulin sopimus ja kansainväliset

keskustelu on päätetty

eduskunta hyväksyi ensimmäisen käsittelyssä sisällöltään

lakiehdotuksen toinen käsittely on päättänyt eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvä lausumaehdotus asian

kehätien rakentaminen suojelisi alueen arvokkaita pohjavesiä sekä mahdollistaisi alueen kehittämisen ja samalla uusien mahdollisten työpaikkojen syntymisen

on ennenkuulumatonta että kunnat laitetaan tulkitsemaan lakipykäliä joiden perustuslaillisesta oikeellisuudesta jopa asiantuntijat ovat löytäneet perustuslaillisia tulkintavaikeuksia

ministeri urpilainen toteaa tänään helsingin sanomissa että ratkaisu talouden haasteisiin olisi täsmätoimet joita olisivat muun muassa infrahankkeet kuten teitä pitäisi panna käyntiin sekä pk yritysten rahoitusten saantia voisi auttaa

ilmankos kunnilta pyydettiin yksinkertaisia rasti ruutuun vastauksia

on erinomaista että mietitään aidosti sitä miten oman alueen kunnat voisivat taloudellisesti paremmin ja miten kuntalaisten palvelut voitaisiin taata kaikille myös sinne keskusalueen ulkopuolelle

kuten aina keskustellessamme budjetista tai kehyksistä perussuomalaiset tarjoavat oman vaihtoehtonsa

olemme esittäneet valtiovarainvaliokunnan mietintöön jättämässämme vastalauseessa perustellun kehysvaihtoehdon joka sopeuttaa taloutta kehyskauden alkupuolella vähemmän kuin hallitus mutta kiristää sopeutustahtia kehyksen loppuvuosina

vaihtoehtomme keskittyy talouden kasvun ja työllisyyden tukemiseen

arvoisa puhemies

osa jäsenmaista hoiti talouttaan tietoisesti huonosti ja väärensi talouslukujaan ja kertoi muunneltua totuutta niin omille kansalaisille kuin koko muulle euroopalle

euroopan unionin johdossa tiedettiin asiasta mutta elettiin edelleen haavekuvien utopiassa ja luettiin satuja

vaan ei mennyt ja nyt nämä satusedät ja tädit jatkavat samalla linjalla

sadut vaan ovat vaihtuneet kauhutarinoihin talouskriisistä

lapsemme joutuvat näiden satujen maksumiehiksi

tässä puhdistusoperaatiossa kangasta ei ole näkynyt enää pitkään aikaan

olemme tänään kuulleet paljon puheita

arvoisa puhemies

suomalaiset ovat euroopan ahkerimpia omaishoitajia

jopa parlamenttien välisten yhteisten kokousten kuten cosacin sekä ulkoasiainvaliokuntien kokouksen cofaccin ja puolustusvaliokuntien kokouksen codacin tarpeellisuudesta ja tärkeyksistä on kädenvääntöä kuten myös siitä mistä instansseista ja kuinka monta edustajaa saa näihin kokouksiin osallistua

kansalaisten luottamus on ollut jo pitkään epäileväinen suhteessa hallituksen kykyyn huolehtia suomalaisen yhteiskunnan toimivuudesta ja siihen miten se pitää perusturvaan liittyvät palvelut saavutettavissa ja myös köyhimpien ihmisten saatavilla täällä suomessa ei euroopassa

omaishoidon tuki on kokonaisuus joka muodostuu hoidettavalle annettavista tarvittavista palveluista sekä hoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista

arvostelusta tulee paha mieli

täällä suomessa olemme saaneet tässäkin salissa kuulla että hallitukselle on tullut paha mieli kun sen tekemiä talouspoliittisia päätöksiä arvostellaan

arvoisa ministeri totesitte tässä aluksi että poliisien resurssien riittävyys pidemmällä aikavälillä ensi vuoden jälkeen aiheuttaa myös teille huolta

britannian parlamentin edustaja bill cash totesi eilen cosac kokouspuheessaan kööpenhaminassa etteivät eun järjestelmät toimi ihan niin hyvin kuin muut väittävät niiden toimivan

pystyykö poliisihallinto mielestänne tekemään tavoitteellista pitkäjänteistä työtä sisäisen turvallisuuden kehittämiseksi määrärahojen vähentyessä vai vaarantuvatko poliisin mahdollisuudet ylipäänsä selviytyä tehtävistään

lepotauot pidetään silloin kun ne sattuvat hoidettavan päivärytmiin sopimaan